tarjoamalla pankeille mahdollisuutta valtion pääomasijoitukseen valtio haluaa siis osaltaan varmistaa että yrityssektorin ja kotitalouksien mahdollisuudet pankkiluottoihin eivät taloudellisen taantuman syvetessä vaarannu

tällä hetkellä todellakin näyttää siltä että kiinnostus pääomasijoitukseen ei ole todellakaan kovinkaan suuri

mutta vaikka näiden pääomalainojen euromäärä sitten jäisikin loppujen lopuksi vaatimattomaksi tai lähes nollaksi on kuitenkin huomattava että tarjolla oleva mahdollisuus tarvittaessa lisätä pääomia pankkijärjestelmässä on sinänsä omiaan vahvistamaan luottamusta kotimaisen pankkijärjestelmän toimivuuteen ja riskinkantokykyyn

en ollut sinänsä kritisoimassa näitä haittaverojen korottamisia mutta en todellakaan kannata sitä polttoaineveron korottamista koska se on alueellisesti epäoikeudenmukainen

tästä laista voi joku esittää kysymyksen miksi valtion sijoitus tehdään pääomalainan eikä vaikutusvallan paremmin turvaavan suoran osakepääomasijoituksen muodossa

kannattaa kuunnella niitä puheenvuoroja kunnolla ja todellakin käytin sitä esimerkkiä siitä miten kokoomus toteaa käytännössä sen miten tässä siirrytään tasaveron suuntaan

keskustella voidaan myös siitä pitäisikö pääomalainan ehtoihin sisällyttää ainakin mahdollisuus sijoituksen muuttamiseen osakepääomaksi siinä tilanteessa että pääomalainaa jää lainaehtojen vastaisesti maksamatta takaisin

me vaan kerromme mitä oikeasti kuuluu siihen perusturvaan

näihin kysymyksiin jotka tässä esitän on syytä todeta ensinnäkin että kysymyksessä on pankin ja valtion väliseen markkinaehtoiseen sopimukseen perustuva järjestely johon ei liity valtion tukielementtiä

jos halutaan oikeasti kaikkein köyhimpien asemaa helpottaa niin se ei onnistu tällä metodilla mitä hallitus nyt käyttää

merkittävät suomalaiset pankit ovat ulkomaisten pankkien tytärpankkeja ja osakeomistuksella tällaisessa tytärpankissa ei saavutettaisi samaa vaikutusvaltaa kuin itse emossa

kolmanneksi on pantava merkille että suomessa merkittävän markkinaosuuden omaavilla osuuspankeilla ja säästöpankeilla ei ole osaketta vastaavaa arvopaperia johon valtion sijoitus voitaisiin tehdä

pääomalainaan liitettyjä ehtoja on valmisteltu myös keskustellen pankkisektorin kanssa ja lopputulos on se että nämä ehdot ovat valtion kannalta varsin hyvät ja kohtuulliset

hallituksen esitykseen on liitetty asetusluonnos johon on otettu liikkeeseen laskevaan pankkiin kohdistettavia ehtoja muun muassa ylimmän johdon palkkauksesta palkkioista ja muista eduista ja periaatteena on se että noudatetaan valtionyhtiöiden ylimmän johdon etuuksien osalta sovellettavia periaatteita

periaatteessa merkittävä on myös asetuksen kohta jonka mukaan pankin on sitouduttava ylläpitämään kotitalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitushuoltoa

kysymyksessä on siis esitys jolla pyritään varautumaan kansainvälisestä mittavasta rahoituskriisistä alkunsa saaneisiin haitallisiin vaikutuksiin kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla

tarkoituksena on turvata luottomarkkinoiden toimivuus myös tilanteessa jossa pankit reaalitalouden heiketessä eivät ilman lisäpääomitusta selviä yritysten ja kotitalouksien rahoitushuollon riittävästä ylläpidosta

ongelma ei toistaiseksi ole akuutti suomessa mutta voi sellaiseksi tietenkin tulla jos taloudellinen kehitys vielä merkittävästi myös täällä heikkenee

tästä syystä ja markkinoiden luottamuksen ylläpitämiseksi mahdollisimman vahvana olisi tärkeää että esitys käsitellään eduskunnassa hyvin nopeasti

arvoisa puhemies

nämä keskeiset muutokset koskevat vakavaraisuusongelmiin joutuneen pankin velvoittamista tukihakemuksen tekemiseen valtion vakuusrahastolle ja tämän velvoitteen noudattamatta jättämisestä johtuvaa mahdollisuutta kriisipankin osakkeiden tai liiketoiminnan lunastamisesta vakuusrahastolle

lisäksi ehdotetaan säännöstä joka oikeuttaisi valtioneuvoston ulkomaisten markkinahäiriöiden vuoksi rajoittamaan väliaikaisesti keskeisten rahoitusmarkkinoilla toimiluvan saaneiden yhteisöjen toimintaa tai päättämään arvopapereita koskevassa kaupankäynnissä noudatettavista rajoituksista ja kielloista

mutta lain ajantasaisuus ja etenkin siihen liittyvät viranomaisvaltuudet eivät ole aikaisemmin olleet kokonaisvaltaisen tarkastelun kohteena

tällainen kokonaisarvio tehtiin valtiovarainministeriössä jo viime vuonna ennen kuin tämä rahoitusmarkkinakriisi tällaiseksi eskaloitui ja jo silloin siis jo ennen kun tehtiin näitä yhteiseurooppalaisia päätöksiä nähtiin tarve tämän valtion vakuusrahastolain muuttamiseen ja huomattiin että voimassa olevat säännökset eivät ole riittäviä kun ajatellaan näitä pankkituelle asetettavia vaatimuksia tuen houkuttavuuden ja valtion tukivarojen minimoinnista tarvittavien pankkitoiminnan rakennemuutosten toteuttamisesta ja myöskin julkisen vallan mahdollisuudesta valvoa tuottavien pankkien tervehdyttämistä

perusongelma tässä laissa on ollut se että siitä on puuttunut nimenomainen säännös jossa ilmaistaan selkeästi edellytykset ja julkisen vallan valtuudet puuttua omasta aloitteestaan ja riittävän ajoissa niin sanotun systeemiriskin kannalta merkitykselliseksi katsottavaan vakavaraisuuskriisiin joutuneen pankin toimintaan silloin kun se on näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta välttämätöntä koska julkisella vallalla on kuitenkin sitten viime kädessä vastuu siitä systeemiriskistä joka yksittäisen pankin selvitystilasta tai konkurssista voi aiheutua koko rahoitusjärjestelmälle

pääministeri vanhanen otti ensimmäisen hallituksensa aikana erityisesti painopisteeksi sen että kolmansiin maihin taloussuhteita kehitetään ja sitä linjaa on jatkettu ja sitä myös itse jatkoin niin että ei tämä sinänsä mikään uusi asia ole

se että tämä hallituksen kuntalinjaus herättää niin paljon kysymysmerkkejä ja kauhukuvia johtuu juuri siitä että te unohdatte sen ihmisen ja palvelut

jos valtioneuvosto joutuisi tätä valtuuttaan käyttämään siitä sitten seuraisi pankin osakkeiden tai jos kysymyksessä olisi osuuspankki tai säästöpankki liiketoiminnan lunastaminen vakuusrahastolle ja siten käytännössä pankin haltuunotto valtiolle

te puhutte vain kuntauudistuksesta ette kunta ja palvelurakenneuudistuksesta koska palveluthan tässä on se kaikkein olennaisin asia

ratkaisu voi vaikuttaa toki omistajien kannalta kovalta mutta toisaalta on otettava huomioon että ehdotettujen säännösten mukaan kysymyksessä olisi tilanne jossa pankilla ei olisi enää mahdollisuutta jatkaa toimintaansa ilman valtion rahoitustukea

nyt te heitätte sen työn mitä kunnissa on suurella vaivalla tuskalla ja hiellä tehty viime vuosina kokonaan romukoppaan ja lähdette käytännössä pakkoliitosten tielle

haltuunotto voi myös koskea vain sellaista rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävää pankkia jonka selvitystila tai konkurssi voisi johtaa vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla

kysymys olisi joka tapauksessa toteutuessaan kyllä pankin omistajien ja johdon oikeusturvan kannalta merkittävästä ratkaisusta ja tästä syystä valtioneuvoston päätökselle asetettaisiin tietenkin tässä laissa tiukat vaatimukset ja pankin omistajille maksettaisiin lunastustilanteessa täysi korvaus

arvoisa puhemies

mutta huomioon ottaen epävarmat talouden näkymät tämä ei kuitenkaan poista tarvetta varautua mahdollisiin vakaviin häiriöihin myös kehittämällä valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin sisältyviä viranomaisten toimivaltuuksia niiden muiden toimenpiteiden lisäksi jotka hallitus on tässä yhteydessä katsonut tarpeellisiksi rahoitusmarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi

kaikenlainen varautuminen on hyvä toteuttaa nyt kun se voidaan tehdä ilman akuuttia kriisiä tai näkyvissä olevaa sellaista uhkaa tehdä kiihkottomasti ja ilman sitä että julkisin varoin tapahtuvaan hoitoon liittyisi silloin erittäin voimakkaita taloudellisia ja sosiaalisia jännitteitä

arvoisa puhemies

kuntien osalta voi todeta sen että tämä vuosi on kuntien talouden osalta ollut erittäin hyvä varsinkin verrattuna aikaisempiin vuosiin ja ensi vuoden näkymät huolimatta tästä tietystä epävarmuudesta joka taloudessa on

todellakin ensi vuoden näkymät ovat tästä epävarmuudesta huolimatta edelleen kohtuullisen hyvät mutta se on selvää että kuntien verotulojen kasvu tulee hidastumaan kun työllisyys ei samalla tavalla parane kuin tänä ja parina viime vuonna

sitten toisaalta myös tuloverotuksen keventäminen toteutetaan osittain kunnallisverotuksen kautta mutta pitää muistaa että nämä veromenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti

valtionavut kasvavat edelleen melko nopeasti mutta myöskin vaikka tulot ovat kasvussa niin ikävä kyllä menot ovat vahvassa kasvussa

todellakin suhdannetilanteen heikentyessä ja epävarmuustekijöiden lisääntyessä kyllä myös nämä riskit kuntatalouden kiristymiselle ovat kasvaneet ja todellakin tämä kuntien viime vuosien poikkeuksellisen hyvä verotulojen kasvu voi hidastua yllättävänkin nopeasti

valtion toimenpiteiden osalta voi todeta sen että kuntien taloutta on vahvistettu viime vuosina ja sama tulee jatkumaan myös ensi vuonna merkittävästi valtion toimenpitein

tämän lisäksi valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tänä vuonna maksettiin kokonaisuudessaan kunnille kun edellisellä kerralla nämä on porrastettu

mutta se pitää muistaa että näiden hyvien talouslukujen taakse kyllä piiloutuu se tosiasia että kuntien talous on hyvin eriytynyttä mutta toisaalta ensi vuonna arvioidaan että näitä niin sanottuja negatiivisen vuosikatteen kuntia on vain kuusitoista kun niitä aikaisempina vuosina on ollut useita kymmeniä

paras hanke etenee myös osaltaan ja ensi vuonna on tietynlainen merkkipaaluvuosi siinä mielessä että maaliskuun puoliväliin mennessä kunnilla pitää olla ratkaisu tehtävänä jolla ne nei ratkaisut tehtyinä joilla ne täyttävät puitelain velvoitteet

todellakin tämä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisi on johtanut julkisen vallan mittavaan ja hyvinkin poikkeukselliseen väliintuloon markkinoiden vakauden ylläpitämiseksi erityisesti usassa ja myös keskeiset keskuspankit ovat osallistuneet tukitoimiin tarjoamalla massiivisesti likviditeettiä markkinoille mutta huolimatta tästä näemme kaikki sen että epävarmuus tilanteesta jatkuu

hermostuneisuutta on osakemarkkinoilla ja tämä näkyy myös käytännössä rahoituslaitosten välisen rahoituksen kallistumisena

suomen kriisi on toistaiseksi heijastunut lähinnä osakkeiden hintojen laskuna heilahteluna ja pankkien rahoituskustannusten nousuna mutta kotimaisten pankkien kannattavuus on edelleen hyvä joskin hieman huonompi kuin vuosi sitten

vakavaraisuus on vankka likviditeettiasema vahva eikä kotimaisilla pankeilla ole ilmeisestikään niiden kokoon ja vakavaraisuuteen nähden merkittäviä saamisia näiltä konkurssiin ajautuneilta esimerkiksi täältä lehman brothersilta

mutta vaikka talouden kasvu on hidastumassa myös suomessa niin sen ei ennakoida kuitenkaan tänä tai ensi vuonna olevan erityisen vakava uhka suomalaisten toimijoiden tai markkinoiden vakaudelle mutta koko ajan pitää olla sopivalla tavalla huolissaan ja tuntosarvet ylhäällä mitä rahoitusmarkkinoilla ja yleensäkin taloudessa tulee tapahtumaan koska tiedämme kaikki sen että kehityksen ennakointiin liittyy kyllä tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta

on hyvä että ministeri antoi tukiopetusta vähän hallituspuolueidenkin kansanedustajille siinä että tässä aikaisempinakin vaalikausina on tehty erittäin paljon työtä kuntien paremman tuottavuuden eteen

on ollut normitalkoita on myös pohdittu mitä tehtäviä voitaisiin kunnilta siirtää valtiolle

mutta on selvää että ajat ovat nyt tiukemmat ja paineet huomattavasti suuremmat ja sitä kautta pitää tahtia ilman muuta tiivistää

mutta hallituksen on turha yrittää väittää että nyt ensimmäistä kertaa yhtään uutta tehtävää ei kunnille enää oltaisi antamassa vaan niitä oltaisiin pelkästään karsimassa kun kuitenkin tässä rakennepaketissa on useita sellaisia yksittäisiä tehtäviä jotka kuntien työtaakkaa ja tehtäviä tulevat lisäämään

itse tästä suunnasta olen toki samaa mieltä siitä että tehtävissä on karsimisen varaa mutta niin kuin edustaja soininvaara täällä sanoi rahojen vähentäminen ja palvelujen karsiminen kyllä käytännössä tarkoittaa sitä että palvelut myöskin heikkenevät

valtionosuusjärjestelmää on oikeastaan vähän turha yrittää muuttaa ilman että sille löydettäisiin jonkinlaista lisärahoitusta koska nämä kuntien väliset erot ja muutokset muodostuvat uudessa järjestelmässä aina niin suuriksi ja kun niitä yritetään kompensoida niin helposti katoaa pohja koko siltä uudistukselta

muutenkin tämä hallituksen uudistus näyttää erittäin epäoikeudenmukaiselta ja kansalaisia epätasa arvoistavalta

on selvää että tämä nopeasti heikentyvä suhdannetilanne kiristää myöskin kuntatalouden tilaa ja lisää riskejä kuntatalouden varsin nopeallekin heikkenemiselle

on selvää että aina silloin jos tulojen kasvu hidastuu ennakoitua voimakkaammin mutta kuitenkin menot pysyvät edelleen korkealla tasolla totta kai kokonaistasapaino voi heiketä hyvinkin nopeasti

myös velkaa lisänneillä kunnilla on pääsääntöisesti varsin hyvä velanmaksukyky mutta ylipäänsä niin kuin hyvin tiedämme kuntien taloustilanne vaihtelee erittäin suuresti ja sinänsä tämä meidän keskeinen haasteemme on juuri se että kuntatalous on viime vuosina eriytynyt

toki se että kun talouskasvussa mennään ensi vuonna hyvin todennäköisesti pakkasen puolelle se vaikuttaa näiden hyvän talouden kuntien tilanteeseen myöskin kielteisesti

täällä on monessa eri puheenvuorossa kiinnitetty huomiota harkinnanvaraisten avustusten määrään ja samaan tapaan kuin tänä vuonnakin kiitos valtiovarainvaliokunnan myöskin lisäbudjeteissa löydettiin vähän lisärahoitusta näihin harkinnanvaraisiin

pitää sitten ensi vuonna katsoa sitä kuntatalouden kokonaiskuvaa ja sitä mikä se todellinen tarve myöskin tuolle harkinnanvaraisen momentille oikein on

sinänsä on erinomaista että eduskunnassa on laajalti halua köyhän asian ajamiseen on kyse sitten kyse köyhistä ihmisistä tai köyhistä kunnista

on selvää että kun taloustilanne on heikkenemässä vahvasti niin tällaisen valtionosuusuudistuksen vaikeuskertoimet kasvavat erittäin paljon

mutta hallitusohjelmassa ja myöskin paras lainsäädännössä on kyllä aika vahvasti linjattu minkä tyyppistä uudistusta tässä ollaan tekemässä

siis sellaista joka aikaisempaa paremmin pystyy kuntien erilaisia olosuhde ja palvelutarvetilanteita tasaamaan

mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin tässä tilanteessa kun näitä rikkaita on vähemmän rikkailta on vähän huonompi sitten tässä tilanteessa ottaa

mutta todellakin tuon uudistuksen perusperiaatteet ovat siinä että pystytään aikaisempaakin paremmin huolehtimaan siitä että joka puolella suomea kuntapalvelut pystytään järjestämään

myöskin niissä elvytystoimenpiteissä joista hallitus on jo nyt päättänyt tuossa budjetin täydennysosassa kunnat ovat myös saamapuolella

mutta kun ensi vuonna lisää elvytystoimenpiteitä ollaan todennäköisesti tekemässä niin silloin pitää myöskin erityisesti kuntien tilanne katsoa jotta pystyttäisiin kannustamaan kuntia heikentyvästä taloustilanteesta huolimatta tekemään niitä investointeja jotka joka tapauksessa on muutaman vuoden kuluttua tehtävä

rakennusalalla tuleva liikkumavara ja myöskin hintojen lasku pitää siinä mielessä pystyä käyttämään nimenomaan sellaisiin investointeihin jotka joka tapauksessa on tehtävä

on aluehallintouudistusta on terveydenhuoltolain uudistamista ja on paras hanketta ja kyllä kun näitä kaikkia viedään eteenpäin erityisesti tätä terveydenhuoltolakia niin erittäin keskeinen periaate ja tavoite hallituksellakin on se että paras hanke ja terveydenhuoltolakihanke ovat synkronissa keskenään niin että kunnat eivät nyt ole tekemässä sellaisia päätöksiä joita sitten muutaman vuoden kuluttua jouduttaisiin auki repimään

se on jonkin verran haastavaa mutta tämä asia on ilman muuta näissä lainsäädäntöhankkeissa keskeinen tavoite hallituksessa että kaikkia uudistuksia vietäisiin todellakin samojen suuntaviivojen pohjalta

käydään debattiosuuteen

eteenpäin

vastaan tässä yhteydessä myös ed

verotulojen kasvu on paras tae sille että kunnissa taloudellisesti menee hyvin

valtionosuudet tulevat sitten siinä rinnalla

tämähän ei ole sinänsä ihan järkevää pitäisi olla vähän toisinpäin että kompensoidaan valtion puolelta niinä vuosina kun verotulot eivät kehity myönteisesti

mielelläni ottaisin sinne pottiin lisää mutta voi myös sitten kysyä sitä mikä on se sopiva taso

näillä toimilla tullaan oikein kohtuullisesti toimeen ja juuri kun katsotaan sitä historiaa niin nyt puhutaan kuitenkin poikkeuksellisen isoista korotuksista

pelkosenniemen osalta meillä harkinnanvaraisiin on selkeästi kirjattu ja hallitusohjelman mukaisesti otettu ikään kuin uutena kriteerinä se että kunnilta edellytetään puitelain mukaista toimintaa

meillähän myös näissä yhtyvien kuntien tapauksissa kompensoidaan nämä valtionosuusmenetykset joita koituisi yhdistymisestä niin että sillä tavalla kannustetaan myös näihin liitoksiin mutta olenkin ed

mutta ei varmaan löydy budjetista juuri momenttia jonne eivät lisätulot olisi suotavia myöskin sitten eduskunnan taholta

totta kai siinä olosuhde ja palvelutarvetekijät tullaan huomioon ottamaan mutta sen osalta pääsemme sitten ihan yksityiskohtaiseen malliin vasta tuossa vuoden loppupuolella

tuossa äsken kyselytunnilla nyt ei vieläkään mennyt perille se että se on ratan fkn ja kuluttajaviraston asia hyväksyä ne ohjeet

se ei tule ministerin pöydälle ministeri ei siunaa sitä eikä hallitus käsittele sitä

tämä on ihan selkeästi asetettu fkn ja ratan tehtäväksi ja olen sen myös tässä todennut että tiedotus on ollut puutteellista niin kuin on tänään ja eilen huomattu ja tässä osoite on kyllä ilman muuta erityisesti pankit ja fk

arvoisa puhemies

tuossa omassa puheenvuorossani kävin kyllä hyvin tarkasti läpi sen miksi päädyttiin tähän pääomalainaan eikä tähän suoraan osakepääomasijoitukseen

vaalikauden alussa ei haluttu tunnustaa tosiasioita ja vaikka rakennepaketista on nyt vihdoin tehty alustavat päätökset sen toimeenpano on vielä arvailujen varassa

mitä tulee tähän valtion vakuusrahastolakiin ja siihen täyteen korvaukseen niin tämä hallitus ei kannata omaisuuden sosialisointia ja täytyy sanoa että jos pankki on niin huonossa kunnossa että se pitää haltuun ottaa niin ei siitä kyllä kummoista korvausta tarvitse maksaa

täytyy sanoa että ei olisi ollut hyvä jos olisimme tuoneet ne viime vuoden puolella koska olisimme niitä joutuneet eu päätösten myötä eu komission linjausten myötä tämän vuoden puolella korjaamaan

tärkeää olisi että rakenteisiin puuttuvat uudistukset toteutettaisiin nopeasti mutta hankkeiden pitäisi olla huolellisesti valmisteltuja ja niiden olisi pohjauduttava perusteellisiin laskelmiin

professori matti wiberg arvosteleekin tämän päivän helsingin sanomissa kovin sanoin hallitusta asianmukaisten laskelmien puuttumisesta päätöksenteon taustalta

viime vuoden puolella päätettiin täällä eduskunnassa takuuinstrumentista hallitus päätti yksityiskohdat tämän vuoden puolella ja nyt tuotiin sitten nämä kaksi muuta osiota tästä yhteisestä paketista niin että aikataulullisesti tämä on mennyt kyllä ihan nappiin

tämä faktat ja luvut sivuuttava valmistelutapa oli aiheuttaa ensi vuoden budjetin osalta melkoisen mahalaskun erityisesti yritys ja osinkoverouudistuksessa

finanssivalvonnan resurssien osalta fivan puolelta ei ole kyllä indikoitu että siellä vakavia puutteita resursseissa olisi

eli sinänsä on syytä varmasti seurata sitä että resurssit ovat riittävät mutta tällä hetkellä sellaista akuuttia tarvetta ei ole

hyvä että korjauksia tuli mutta uudistuksen toimeenpano olisi ollut järkevää toteuttaa asteittain kuten keskusta omassa budjettivaihtoehdossaan esittää

kun ed

pulliainen käsitteli puheenvuorossaan sellaisia asioita joita en omassa puheenvuorossani käsitellyt niin niitä on vähän vaikea kommentoida

samoin olemme esittäneet kotimaisten energiamuotojen kuten puuhakkeen ja turpeen kilpailukyvyn kohentamista ja vastaavasti ulkomailta tuotavan kivihiilen aseman heikentämistä

arvoisa puhemies

keskusta haluaa osallistua suomen talouden kuntoonsaattamistalkoisiin

teemme sen esittämällä oman perustellun vaihtoehtomme jonka tavoitteena on talouden laittaminen kasvuun uusien työpaikkojen luominen ja palvelujen turvaaminen koko suomessa

rakenneuudistuksessa keskustan vaihtoehto on kotikuntamaakunta malli jonka avulla pystyttäisiin paremmin turvaamaan palvelut laadukkaina koko suomessa

sosiaali ja terveyspalvelut rapautuvat ja samaan aikaan hallitus on ajanut kunnat valtionosuusleikkauksilla niin ahtaalle että ne joutuvat kiristämään verotusta karsimaan palveluja ja lomauttamaan jopa lastensuojelusta

suomi tarvitsee tässä asiassa suunnanmuutoksen ja suuri epäilyksen varjo on asetettava myöskin tuolle hallituksen valtionosuusuudistukselle joka ainakin ensi näkemältä näyttää hyvinkin eriarvoistavalta sekä kuntien osalta että kokonaisten maakuntien osalta ja köyhimmät tulevat siinä ainakin näillä ensitiedoilla katsottuna kärsimään

arvoisa puhemies

viime päivien julkisesta keskustelusta ja tiedotusvälineiden uutisoinnista ja raportoinnista on voinut saada sen mielikuvan että suomen ja espanjan vakuussopimus olisi jotenkin olennainen asia eurokriisin hoidossa

arvoisa puhemies

tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa epäiltiin sitä että hallitus olisi tukemassa vain pankkeja eikä tavallisia yrityksiä ja kansalaisia mutta nimenomaan nämä hallituksen esittelemät instrumentit tukevat tavallisia suomalaisia kansalaisia ja yrityksiä

se vaan tapahtuu näiden markkinaehtoisten toimijoiden kautta eli pankkien kautta koska meillä suomessa ei onneksi ole sitä tilannetta että pankkeja tarvitsisi niiden huonon toiminnan takia olla tukemassa vaan näitä instrumentteja tarvitaan tämän yleisen taloustilanteen ja ongelmallisen rahoitusmarkkinatilanteen takia